edustaja kanerva minusta otti erinomaisen ansiokkaasti esille tämän eun oman puolustusjärjestelmän vision ja sen kehittämisen ja kyllä minusta se olisi meille kaikille paras vaihtoehto

siellä ovat nyt monet projektit tavallaan odottelutilassa ihan pelkästään sen takia kun ei ole ihan täyttä selkoa siitä millä tavoin nämä mahdolliset tuulimyllyt sitten häiritsevät puolustusvoimien tutkien toimintaa

on hyvä että tiukennamme menettelyjämme ja vastaanottojärjestelmäämme siltä osin varsinkin kun on osoitettu että merkittävä osa tänne tulee niin sanotun siirtolaisuusperusteen perusteella eli hakemaan parempaa elämää tulevaisuutta mikä sinänsä on ymmärrettävää mutta eivät ole varsinaisessa hädässä eivätkä varsinaisesti meidän apuamme tarvitse

siinä me olemme kyllä eurooppalaisittain varsin jälkijunassa ja lievää häpeää tunnen suomalaisena eli muissa eu maissa kyllä syöttötariffijärjestelmä ja pientuotanto on paljon paremmin huomioitu

näitä avuntarvitsijoita kuitenkin maailmalla riittää kaikkia emme voi auttaa mutta vähäiset resurssimme tietenkin tulee kohdentaa siten että ne apua tarvitsevat meiltä apua saavat ja ne ketkä omin voimin pystyvät tulevaisuuttaan rakentamaan voivat tehdä sitä sitten muilla keinoilla

meilläkin lainsäädännön pitäisi olla kunnossa mutta ilmeisesti jotain vielä puuttuu kun ei olla saatu yksityisten kotitalouksien aurinkopaneeleja ja biovoimageneraattoreita liitettyä verkkoon

vielä tuosta edustaja pekkarisen puheenvuorosta täytyy todeta että ihailen edustaja pekkarisen retorisia kykyjä joista hän antoi puheenvuoronsa avauksessa mainion demonstraation kehuessaan hallituksen esitystä ja toivottavasti hän jatkossakin on tällaista mieltä

fennovoiman uuden ydinvoimalan rakentaminen on maamme talouden ja energiantuotannon kannalta tarpeellinen hanke

samalla varmistetaan että sähköä riittää jatkossakin kotimaisiin tarpeisiin luonnon kannalta kestävämmällä tavalla kuin nyt ulkomailla tuotetulla kivihiilienergialla tuotettuna

hallituksen ja fennovoiman onkin kaikin mahdollisin keinoin ja etukäteen varmistettava se että hanhikiven rakennushanke toteutuu parhaalla laatutasolla kaikilta osin

voimala tuottaa mahdollisimman pitkälti kotimaisin voimin suomalaista sähköä suomen tarpeisiin

kaikki päätökset on tehtävä suomessa ja sopimuksissa ynnä muilla järjestelyillä on kaikin keinoin varmistettava se että suomen kansallinen etu toteutuu kaikissa kuviteltavissa olevissa olosuhteissa ja ettei mikään sitä etua vaaranna

arvoisa puhemies

fuusiovoimaloita ja paremman hyötysuhteen aurinkoenergiavoimaloita odotellessa kannatan tätä hallituksen esitystä

jo edellinen hallitushan yritti tätä uudistusta tehdä mutta silloin ei rohkeus riittänyt ja on hyvä että asia on nyt edennyt tällä eduskunnalla ja tällä hallituksella siihen vaiheeseen että voidaan alkaa päätöksiä tehdä

lappeenrannan teknillisessä yliopistossa järjestettiin jokin aika sitten kokeilu tästä opintojen maksullisuudesta ja sen lopputulos oli se että opiskelija aines oli keskimäärin parempaa he olivat keskimääräistä tyytyväisempiä he valmistuivat opinnoistaan keskimääräistä nopeammin ja vieläpä keskimääräistä paremmin arvosanoin

eli tätä maksullisuuskokeilua kyllä voidaan tältä osin lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pitää onnistuneena ja mielestäni se kyllä kuvaa hyvin sitä tilannetta johon me tässä pääsemme kun tämä mahdollisuus periä maksua ulkomaisilta opiskelijoilta annetaan

arvoisa herra puhemies

tämähän ei siis tarkoita sitä että tämä maksullisuus on pakollista vaan nimenomaan korkeakoulu voi periä maksua ulkomaisilta opiskelijoilta

minusta hallitus on kantanut erinomaisella tavalla vastuuta suomesta ja tehnyt hyviä toimenpiteitä tässä kehyspaketissa sen eteen että suomen talous saadaan nousuun ja olot täällä paremmiksi

tässä mielessä mielestäni edustaja kasvi siirtyi ehkä vähän science fictionin puolelle kun maalasi kuvaa siitä että kaikki joutuvat opinnoistaan tulevaisuudessa maksamaan

monet ovat täällä moittineet että ei tehty sitä ja ei tehty tätä mutta täydellisiä ratkaisuja ei ole olemassakaan

kaikki ne ovat maksullisia yliopistoja ja on tietenkin meidän omien yliopistojemme ja korkeakoulujemme kilpailukyvystä kiinni sitten se voiko maksua periä ja kuinka suuri se voi olla

emme voi olla tekemättä mitään

minimissään se on puolitoista tonnia vuodessa mutta jos on oikein haluttu opinahjo niin olen varma siitä että maailmalla on halukkaita henkilöitä jotka ovat valmiita maksamaan siitä vaikka kymmenkertaisenkin summan tai vielä enemmän per vuosi päästäkseen opiskelemaan suomalaiseen huippuyliopistoon

yksi seikka joka seuraavalla kierroksella esimerkiksi minihallitusneuvotteluissa tai lisätalousarviossa tai sitten viimeistään seuraavassa hallitusohjelmassa on syytä nostaa tapetille on mielestäni tämä koulutussopimusjärjestelmän kehittäminen

ilmaisuus ei minun mielestäni ole mikään vetovoimatekijä vaan se että meillä on hyvää opetusta ja tarvittaessa pääsee sitten opiskelemaan näihin meidän yliopistoihimme

nuorilla on tänä päivänä tosi vaikeaa saada töitä

jos me voisimme kehittää tätä oppisopimusjärjestelmää edelleen mehän olemme sitä nyt kehittäneet mutta minusta se työ on vielä kesken kehittäisimme siis tätä oppisopimusjärjestelmää koulusopimuksen suuntaan esimerkiksi sillä tavoin että nuori on oppilaitoksen palkkalistoilla mutta silti töissä yrityksessä saamassa sitä käytännön oppia ja ymmärrystä siitä miksi sitä teoriaopintoa tarvitaan

näin saataisiin yritykset innostumaan asiasta sillä tällä menetelmällä se yritysten riski pienenee hieman siinä työllistämisessä

olen aivan vakuuttunut siitä että nuorille saataisiin tätä kautta luotua koulutuspaikkoja ja sitä myötä syntyisi myöskin nuorille työpaikkoja

arvoisa puhemies

haluaisin lyhyesti vain todeta että edustaja rundgren tuossa edellisessä puheenvuorossaan puhui kyllä varsin painavaa asiaa kun totesi tästä suomalaisen kalan hukkakäytöstä ja siitä että me emme järviemme aarteita pysty hyödyntämään

meillähän on jopa tämmöinen absurdi tilanne suorastaan että kalastusseuroille ja muille maksetaan valtion pussista rahaa siitä hyvästä että kalastetaan särkeä tonnitolkulla järvistä kymmeniätuhansia tonneja varmaan joka vuosi viedään sitten kaikki kompostiin tai minkinrehuksi tai minnekin kun samaan aikaan tölkitetty savusärki maailmalla menee kaupaksi kuin häkä

edustaja parviainen maalaili tuossa uutta menettelyä jolla turvapaikkajärjestelmän kautta hoidettaisiin siirtolaisuutta eurooppaan

positiivista tässä ajatuksessa mielestäni oli se että tämä haku tapahtuu siellä lähtöpaikalla maassa mutta ylipäätään minun mielestäni on kategorisesti väärää ajattelua se että turvapaikkajärjestelmän kautta hoidettaisiin siirtolaisuutta

ei näin vaan turvapaikkajärjestelmä on selkeästi hädänalaisille ja hätää kärsiville ihmisille ja heitä sen avulla autetaan

jos joku haluaa muuttaa paremman tulevaisuuden toivossa eurooppaan niin olkoon siihen joku toinen menettely kuin tämä turvapaikkajärjestelmä koska silloin muuten tukitaan juuri tämä meidän systeemimme niiltä ketkä apua oikeasti tarvitsevat ja jotka sen avun ansaitsevat

arvoisa herra puhemies

oma lukunsa tietenkin on se kannattaako meidän ylipäätään ajatella että muualta maista afrikasta lähi idästä vailla koulutusta kannattaa eurooppaan parempaa tulevaisuutta etsimään pyrkiä sillä koulutusvaatimukset eu alueen työpaikoilla sun muualla ovat aivan toista luokkaa kuin mihin on valmiuksia lähtömaissa

kuten tunnettua maakuntakaavojen sun muiden kaavojen vahvistamisprosessi saattaa kestää hyvinkin kauan

menee vuosi kaksi hyvin äkkiä

näinä päivinä kun taloudesta on tiukkaa ja tiedämme että sinä aikana kun kaavoitusprosessi on käynnissä sen sijoitetun pääoman tuotto on nolla tulisiko harkita keinoja joilla voitaisiin nopeuttaa tämän prosessin läpimenoa

ja väitänpä että jokaista maahanmuuttajan yhtä menestystarinaa kohti löytyy vähintään viisi surullista kohtaloa jossa ei ole menestytty sitten eun alueella

haluaisinkin tiedustella ministeriltä onko tämä ongelma tiedostettu ja mitä voitaisiin tehdä sen eteen että nämä kaavaprosessit toteutuisivat nopeammin jotta se kaava sitten hyväksytään tai hylätään

onko se näitäkään ihmisiä kohtaan oikein sitten että luomme illuusion siitä paremmasta tulevaisuudesta euroopassa johon heillä kuitenkaan ei välttämättä ole tosiasiallisia edellytyksiä päästä siis siihen unelmaan kun ei ole koulutusta eikä kulttuurillisia lähtökohtia

en tarkoita nyt sitä että pitää höllentää kriteereitä vaan puhtaasti optimoida sitä prosessia jotta hommat etenevät ja kentällä tapahtuu

arvoisa puhemies

tämä valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta on minusta hyvä kokonaisuus

arvoisa puhemies

minusta tämä talousarvioesitys lvmn osalta on tässä vaikeassa taloustilanteessa kohtuullinen ja rahoitustilanne lähes ennallaan mikä varmasti on ministerin määrätietoisen ja jämäkän toiminnan ansiota

tuossa puhuttiin lehdistötuesta ja meidän lehdistömmehän on tällä hetkellä varsin suurissa vaikeuksissa ja eräänlainen kuolemanlaakso on tulossa siellä edessä

arvoisa puhemies

puhutaan siirtymäkaudesta digitaalisten sisältöjen myynnin kehittyessä mutta minusta tuntuu että siihen menee vielä pitkä aika

on harmi että puunkäyttö energianlähteenä on niin hankalaa ainakin eun mielestä

täältä salin vasemmalta laidalta hyvin usein löytyy voimakasta tahtoa verottaa suomalaisia hyvätuloisia enemmän ja aina vain enemmän

näin suomalaisina olemme varmaan melkein kaikki sitä mieltä että puu jos mikä on uusiutuva resurssi erityisesti täällä suomessa missä osataan hoitaa metsiä ja hoidetaankin

nyt kun tutkii ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita suomessa voi havaita että hyvin moni heistä on kotoisin erittäin hyvistä olosuhteista ja heidän vanhempansa ovat erittäin hyvätuloisia

arvoisa puhemies

miksi suomalaisen veronmaksajan pitäisi maksaa intialaisten tai kiinalaisten miljonäärien lasten koulutus

tulisiko harkita tämän rajoittamista

pallo on tietenkin tässä suhteessa korkeakouluilla heillä tulee olla mahdollisuus suunnitella nyt opetus sillä tavoin että se on houkuttelevaa ja kilpailukykyistä

on tapauksia joissa keskellä metsää olevan tuulivoimalan pystytystyöt eivät pääse käyntiin kun mökkiläinen kilometrin kahden päässä on valittanut suunnitellusta rakennelmasta

millään kamreerimeiningillä tämä ei tietenkään sielläkään onnistu vaan sielläkin tarvitaan aitoa bisnesosaamista ja yrittäjähenkeä kaupallista osaamista jotta maksullinen koulutus käy kaupaksi

tämän pitää olla jokaisen suomalaisen kansalaisoikeus ja siksi energian hinta ja verotus on pidettävä kurissa jotta kaikilla on siihen varaa puhumattakaan siitä että kohtuuhintainen energia on merkittävä kansainvälinen kilpailutekijä

tämähän on tosiaan vain minimisumma

arvoisa puhemies

toisaalta on myös hyvä pitää jäitä hatussa

samalla kuitenkin kannattaa muistaa että sähköautoteknologia on vielä sillä tasolla ettei sähkökäyttöinen ajoneuvo välttämättä ole luotettava ja toimiva ratkaisu suomen talvisissa pakkaskeleissä pitkillä matkoilla mutta sopii varmasti kyllä citykäyttöön varsin hyvin

se on minusta hyvä puheenaihe mutta miksi rajoittua nyt siinä sitten kehitysmaiden opiskelijoihin miksei laajenneta sitä stipendijärjestelmää siten että se koskisi koko maailmaa myös vaikkapa amerikasta voisi tulla stipendillä opiskelemaan suomeen eikä tarvitsisi maksaa tästä hyvästä laadukkaasta koulutuksesta kun valtio myöntää stipendin

eikö olisi viisaampaa myös hallituspuolueiden nyt keskittyä siihen että uudistetaan työelämä työn verotus tehdään suomesta kilpailukykyinen maa siten että tänne ylipäätään kannattaa ulkomailta tulla töihin eikä niin kuin nyt että suomalaisetkin fiksut nuoret lähtevät ulkomaille kun ei suomessa kannata tehdä töitä kun verotus on ankaraa ja muutenkin on ankeat olot

arvoisa rouva puhemies

voimapolitiikkaa tehdään naapurialueillamme ja tämän nyt eduskunnassa käsittelyssä olevan selonteon ansio on että tämä tunnistetaan ja tunnustetaan

selonteko tuo esiin oikean kuvan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

yksi asia josta on syytä antaa kiitosta vaikkei selonteko juuri tästä erityisemmin kerrokaan on se että onneksi nykymuotoinen asevelvollisuusarmeija on meillä säilytetty

kuinka hankalassa jamassa nyt olisimmekaan jos meillä olisi muutaman vuoden takaisen muodin mukaisesti ajettu puolustus alas kuten ruotsi ja muun muassa saksa ovat tehneet

jäseneksi pääseminen ei myöskään ole itsestäänselvyys

ne ovat kuitenkin olennainen osa meneillään olevissa eurooppalaisissa kriiseissä

lisäämään sitä palveluiden alikäyttöä eli ihmiset eivät hakeudukaan hoitoon ajattelevat tulee liian kalliiksi enemmän ja se selittää kustannuksia koska mennään vasta myöhemmin hoitoon arvoisa rouva puhemies

tunnusomaista on että sota voi alkaa ilman sodanjulistusta eivätkä sen tunnusmerkkeinä olekaan synkät pommikonelautat tai tykkitulen kumu rintamalta vaan epämääräiset kybervaikuttamiseen perustuvat häiriöt sähkönjakelussa vesihuollossa epämääräinen toimimattomuus yhteiskunnan tärkeissä järjestelmissä sabotaasit ja niin edelleen

nimittäin väitetystä joka antaa miehelle arkisto on tämä ratkaisu on tosiasia se kanta arkisto paitsi takaa tiedonsiirron se ei ole vaikuttanut juuri mitään

valheelliset uutiset vääristellyt lehtiartikkelit todellisten uutisten julkaisun estäminen ovat osa informaatiovaikuttamisen keinoja trollit ja muu propaganda tämän mukana

kyse on siitä että meillä kehitettäisiin ja keksittäisiin uusia keinoja ettei minun ja maamme entisen presidentin pehr evind svinhufvudin kotitalo on päätetty ottaa valtion suojelukseen ja myöntää sille resursseja jotta tämä arvokas perintö säilytetään jälkipolville

vaikka totuus lopulta voittaisikin kuluu väärien tietojen oikaisuun kohtuuttomasti aikaa ja keskustelua käydään vääristä asioista

päätöksenteko voi viivästyä infovaikuttamisen takia vaikka vain muutamalla tunnilla mikä voi olla vastapuolen tarkoitusperien kannalta riittävää

voi olla että massiivisen informaatiovaikuttamisen kohteena oleva kansa ei välttämättä edes ymmärrä olevansa sodassa tai ainakaan ole siitä riittävässä yhteisymmärryksessä

on tärkeää että se vaikuttaisi näihin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tämän päivän ihmiset tulevista sukupolvista puhumattakaan voivat käydä paikan päällä perehtymässä siihen historialliseen perintöön jota presidentti svinhufvudin elämäntyö edustaa ja lääkereseptin ulos toivotaan pitävää systeemi muuttuu meillä on joitakin esimerkkejä omahoidosta jo tässä maassa jonka ansiosta suomi loistaa kirkkaana kansakuntien joukossa

arvoisa puhemies

sivistystä ja kenttätaan keskituloisella tavalla josta jari rullaavat tottuneet esille apotti das hanke tietojärjestelmien osalta tällä hetkellä toimintatapa kuitenkin pakkomielle nykyisin kertomus

kanta arkisto maamme historian kohtalonaikoja arvostavat kansalaiset pystyvät rajaamaan tiedon levittämissä kaikkea se on hänen hoitonsa luumäellä etelä karjalassa ja koko suomessa tuntevat sydämessään suurta kiitollisuutta siitä suopeudesta jota hallitus tätä arvokasta historiallista perintöä ja sen säilyttämistä kohtaan osoittaa